turkuunhan se on menossa sen takia että siellä on ruotsin kieli vaikka matkaa sinne tulee aika paljon viisi tuntia yhteen suuntaan ja tampereelle olisi vain kaksi tuntia

keskustelu on

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali vielä läpi

minä vastasin että tampereelle jolloinka seuraava kysymys oli että miten luulen että ruotsinkieliset saisivat silloin palvelua jos tämä erikoissairaanhoito sitten annettaisiin tampereelta

sanoin siihen että totta kai he saisivat sen ruotsin kielellä että meidän kaikki lääkärimme ovat suorittaneet kielitutkinnon ja meidän kaikki lääkärimme ovat lukeneet koulussa ruotsia he pystyvät kyllä palvelemaan potilaita ruotsin kielellä minkä jälkeen sain oikein vyöryn vastauksia siitä että eikö kansanedustaja tiedä etteivät lääkärit osaa ruotsia eikö kansanedustaja tiedä ettei kouluruotsilla missään pärjää ja että lääkärit eivät pysty palvelemaan sillä kielellä

kyllä minä edelleenkin muistuttaisin oppositiota myös siitä että meillä on olemassa työlainsäädännössä työsopimuslaki ja tämä hallituksen esitys antaa työsopimukselle mahdollisuuden kävellä hallituksen pakkotoimien yli

sinänsä olen sitä mieltä että kieliä on hyvä osata

kyllä meillä keinoja on pitää myöskin työntekijöiden puolia tässä maassa ja hallitus ei halua niitä viedä vaan hallitus haluaa ehdottomasti sen että saataisiin tasapuolisempaa olemista tähän maahan ja saataisiin myöskin koulutusta ihmisille jotka joudutaan irtisanomaan ja sen lisäksi saataisiin myöskin työterveyttä kuudeksi kuukaudeksi sen jälkeen kun työpaikka on mennyt alta